asukkaiden on hyvä tietää mihin kunnan viemäriverkko ja vesijohtoverkko yltävät mutta myös erilaisten osuuskuntapohjaisten yhteishankkeitten toteutettavuuden selvitystyölle tulee nyt asetuksen toimeenpanon pidentämisen takia lisäaikaa

niitä säästöjä mitä tällä lakiesityksellä saavutetaan muun muassa metsähallitus tuon merkitsemisen vähentämisen osalta varmasti tarvitsee kansalaisille virkistyspalveluja järjestääkseen

siellä missä kiinteistöjen tiheys on suuri maaseudulla yhteishankkeet ovat hyvinkin kannatettava vaihtoehto panna nuo jätevesijärjestelmät asetuksen edellyttämään kuntoon

on oikeastaan perusteltua että sitä myös kohdennetaan pilottihankkeittenomaisesti ja tietenkin olen tyytyväinen siihen että osa tuosta neuvontarahasta kohdentuu pien saimaan vesistöalueelle missä muutamina viime vuosina on ollut havaittavissa pahoja sinileväkukintoja myöhään syksyllä joskus jopa keskellä talvea

kun pien saimaan kunnosta huolta kannetaan tuolla lappeenrannan ja taipalsaaren alueella on hyvä että myös ministeri ojentaa auttavaa kättä ja antaa mahdollisuudet tämmöiseen pilotointiin missä tehostettua neuvontaa kokeillaan toivon mukaan sitten myös tulokset ovat pien saimaassa aikanaan nähtävissä samalla kun myös muitten alueen kuormittajien mukaan lukien maatalous ja yhdyskunnat kuormitusta alennetaan

koetan olla hyvin ripeä

tässä on koottu useista eri tarpeista lähteviä lakiesityksiä yhteen nippuun

kaksi näistä liittyy siihen että meillä on ollut puutteellisesti toimeenpantua eu lainsäädäntöä eli esitykset osallistumisoikeudesta ympäristömeludirektiivin täytäntöönpanon täydentämiseen ja niin edelleen ja sitten aluskierrätysasetuksen täytäntöönpanoon liittyvät ehdotukset

kaiken kaikkiaan ministeri lehtomäki ympäristönsuojelulain muutoksella ja asetuksen toimeenpanon selkiyttämisellä vastaa siihen huoleen mikä maaseudulla on tämän asian toimeenpanon osalta ollut ja nyt meidän kaikkien vastuulla on omalta osaltamme levittää sitä oikeaa tietoa ja korostaa sitä että neuvonnalla saavutetaan yksittäisten ihmisten kannalta järkevät ja siedettävät ratkaisut

eli lykätään tätä lupien hakuaikaa viisi vuotta eteenpäin jolloin on mahdollista että olemassa oleville pienille turvetuotantoalueille jos viiden vuoden aikana esimerkiksi se alue on loppuun nostettu ei tarvitse lähteä lupaa hakemaan tai viisi vuotta on aikaa sillä toimijalla miettiä kannattaako tälle pienelle alueelle lupaa ylipäänsä hakea

eli tässä on puhtaasti tällaisesta toiminnan järkeistämisestä kyse

edelleenkin sitten uudet alueet niin pienet kuin suuremmat tulevat olemaan ympäristöluvituksen piirissä ja sitten taas näitä lupajärjestelmien kehittämisiä pohditaan tulevissa esityksissä

arvoisa puhemies

demokratia on ihana asia ja siksi sitä täytyy puolustaa

tässä kyseenalaistetaan kuntayhtymien demokratia että jonkun pienehkön tai vähän suuremmankin kunnan päätöksentekijät eivät pysty vaikuttamaan kuntayhtymän päätöksiin

mutta tässä vältytään siltä että olemassa oleville alueille ei tarvitse lähteä hakemaan lupaa vaan tulee riittävän pitkä siirtymäaika jotta toiminnan harjoittajat voivat miettiä mitä näille alueille tehdään

paraneeko tilanne sen pienen tai vähän suuremman kunnan näkökulmasta jos sen sijaan että siellä kunnan omat valtuutetut päättävät päivähoidosta koulusta maankäytöstä kaavoituksesta kunnan kehittämisestä paraneeko se kuntalaisten demokratia sillä tämäkin päätösvalta viedään pois kuntien valitsemilta valtuutetuilta ja siltä samalta alueelta on sitten yksi tai kaksi valtuutettua sen uuden ison kunnan valtuustossa muka päättämässä myös terveydenhuollosta

hohhoh

arvoisa puhemies

hallitus ei ole pystynyt uudistamaan terveyspalveluiden järjestämistä vaan on tuhlannut yli puolet hallituskaudestaan kuntarakennelain epätoivoiseen läpirunnomiseen

ilman perustuslakivaliokunnan väliintuloa tilanne olisi huonompi

nyt perustuslakivaliokunta palautti marssijärjestyksen

sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämislain täytyy olla päätetty ja tiedossa ennen kuin mahdollisia liitoksia tehdään

oleellinen asia tässä nyt on se että paikalliset päättäjät kunnissa tietävät että heillä on se valta ei tarvitse taipua hallituksen painostamiseen noudattavat määräaikoja odottavat sitä sote esitystä mitä mielellämme olemme vaikkapa yhteistyössä rakentamassa ja sen jälkeen kun terveyspalveluiden järjestäminen on tiedossa voidaan katsoa kuntarakennetta

arvoisa herra puhemies

kiitoksia valtiovarainvaliokunnan asianomaisen jaoston puheenjohtajalle tästä esityksestä ja kiitän valtiovarainvaliokuntaa tästä hyvästä mietinnöstä

vaikka näitä lisäresursseja ei kovin moneen kohteeseen irronnut niin tuossa mietinnössä oli kuitenkin tunnistettu monia tärkeitä asioita ikään kuin jatkopohdintaa varten miten näissä niukoissa oloissa sitten pystyttäisiin näitä ympäristön kannalta keskeisiä asioita hyvin hoitamaan

koska meillä on tämä taloustilanne kuten tiedätte suomi velkaantuu edelleen yli varojemme me elämme niin silloin säästöt ovat kohdentuneet myös tänne ympäristöhallintoon ja erityisesti tuolta luonnonsuojelualueitten hankinnan puolelta on sitten näitä säästöjä haettu

siinä mielessä täytyy olla onnellinen ja iloinen siitä että tuo metso toimintatapa eli tämä vapaaehtoinen etelä suomen metsiensuojelu jatkuu

vaikka nyt siellä määrärahasupistukset vaikuttavat sen että pienempi määrä hehtaareita voidaan uusia alueita hankkia suojelun piiriin niin on tuiki tärkeätä että tämä toiminta jatkuu

samaan aikaan kun metsien käyttöä teollisiin tarkoituksiin energiatarkoituksiin lisätään pystytään myös sitten monimuotoisuutta paremmin vaalimaan kun luonnonsuojelualueita pystytään edelleen tässäkin mitassa edes hankkimaan

tuo lisäys tänne siirtoviemärihankkeitten puolelle on varmasti tärkeä siinä että saatetaan näitä käynnissä olevia hankkeita loppuun aivan kuten jaoston puheenjohtaja totesi

kun tähän saakka on tehty niin että yritetään vain mahdollisimman tehokkaasti estää jätevesissä olevien ravinteitten päätyminen vesistöön ja sitten on keskitetty ja putsareita rakenneltu pitkin ja poikin suomenmaata ja kaiveltu siirtoviemäreitä millä vesiä sitten johdetaan tehokkaisiin puhdistamoihin niin nyt se uusi haaste on miten saadaan kiertotalouden hengessä niitä jätevesien sisältämiä ravinteita takaisin kiertoon pelloille kuitenkin niin ettei vaaranneta viljelysmaitten puhtautta ja ihmisten terveyttä

tämän ajattelun vauhdittamisen täytyy olla tässä hallituksen kiertotalouskärkihankkeessa hyvin tärkeänä niin kuin täällä on jo vähän tähänkin aiemmin tänään viitattu

mutta ikään kuin uusi aikakausi tässä jätevesipuhdistuksessa täytyy nyt ottaa ja pystyä lähtemään kestävämpää tulevaisuutta siltä kantilta rakentamaan

vesistöjen hoidosta haluan sanoa sen että ehkä tarkkaavaisimmat edustajat huomasivat että tuossa joku viikko sitten vesien ja merenhoidon suunnitelmat vahvistettiin tuleville vuosille

näissä suunnitelmissa on koottu hurja joukko toimenpiteitä joita on alueellisesti pohdittu mitä milläkin kantilla viedään sitten eteenpäin

mutta hyvät edustajat vielä palaan tuohon tämän vuoden suurimpaan ympäristön kannalta tehtyyn päätökseen eli pariisin ilmastosopimukseen

se antaa sen sitovuuden vaikuttavuuden kattavuuden mitä suomi ja eu lähtivät ilmastoneuvotteluista hakemaan

se meidän täytyy pystyä käyttämään nyt sitten tulevaisuudessa hyväksi ja esimerkiksi näitten kärkihankerahoitusten turvin luoda mahdollisuuksia niille uusille pilottihankkeille demolaitoksille joita tarvitaan jos mielitään sitten täältä rajojen ulkopuolelle vientiin tähyillä niin kuin tarkoitus tietenkin on

kiitoksia

tätä kokoomuksen propagandaa kuunnellessa kun puhutte siitä että täytyy olla niin isoja kuntia että ne pystyvät järjestämään kaikki palvelut voisi kuvitella että ilmeisesti helsinki järjestää kaikki palvelut itse

se on aika paksua koska väitän että jokainen keskustalainen kansanedustaja tässä salissa on omista vaalipiireistään ja niiltä kansalaisilta joilta olemme valtakirjamme saaneet ollut jos ei oman kuntansa osalta niin naapurikuntiensa osalta hyvin läheltä seuraamassa vapaaehtoisia liitoksia ja yhteistyöjärjestelyjä

väitän että meidän ryhmästämme löytyy näistä kuntaliitoksista ja yhteistyöjärjestelyistä suurempi kokemus kuin yhdeltäkään ryhmältä tästä salista

eivät valtiot anna toisilleen vakuuksia

korjausliike on se että toiset menevät hätiin tämä akuutti kriisi katkaistaan ja sen jälkeen edellytetään että kreikka samoin kuin muut välimeren maat ja miksei myös suomi alkavat omaa talouttaan tervehdyttää sillä tavoin ettei jouduta

arvoisa puhemies

se on sitä sen takia että se konkretisoi sen valtavan hypyn mikä tarvitaan uusiutuvan energian lisäämisessä tällä vuosikymmenellä

se on hyvä sen takia että siinä on älykkäällä tavalla sidottu nämä tukimekanismit markkinalähtöisesti tuulisähkön osalta sähkön markkinahintaan ja toisaalta sitten puun energiankäytön osalta päästöoikeuden hintaan

pääministeri kuvasi hyvin näitä vaihtoehtoja että meillä on vaihtoehtona velkaantumisen kreikan tie vaihtoehto on kitkuttamisen ja näivettymisen tie ja vaihtoehto on uudistamisen tie

tälle uudistamiselle paremman selkänojan kuin borgin raportti antaa eilinen arkkipiispan johdolla tehty köyhyysraportti

kun energiapuu korjataan korjaajalla ei ole tietoa millä hinnalla se sitten muuttuu energiaksi vuoden tai puolentoista kuluttua

nyt tämä muuttuva sähköntuotannon tuki poistaa tätä epävarmuutta koska puuta korjattaessa tiedetään tietty kannattavuustaso joka tulee joko markkinahinnan tai sitten tämän tukimekanismin kautta päästöoikeuden hintaan älykkäästi sidottuna

kaiken järjen mukaan tämä vakauttaa energiapuun markkinaa ja koituu sitä kautta energiapuuta korjaavien yritysten hyödyksi ja totta kai toivon mukaan tuo myös vakaata kysyntää energiapuulle

arvoisa puhemies

oletteko varmistanut eu pöydissä sen että uusiutuvan energian metsähakkeen käyttö täyttää jatkossakin kestävyyskriteerit ettei eussa mennä vastoin luonnontieteitä peukaloimaan noita kriteereitä ja että ei kai ilmastoneuvotteluissa ole meidän puunkäyttöä uhkaavia uusia päätöksiä tulossa

lopuksi pyydän vielä

vuosilomalain muutosesitys jota nyt eduskunta on hallitusryhmien voimin täällä siunaamassa on hyvin eriskummallinen prosessi ja sisällöltään suomalaiseen oikeustajuun sopimaton esitys

kertokaapa siitä lisää

miten sitten kohdennetaan energiapuun kysyntä juuri niihin oikeisiin kohteisiin missä meillä on se resurssi mitä korjaamalla sitten saadaan lopputuloksena isot läjät energiapuuta ja toisaalta hyvin kasvavia harvennettuja tuottavia metsiä jotka sitten seuraavissa hakkuissa tuottavat sitä teollisuuden tarvitsemaa hyvälaatuista raakapuuta

ensinnäkin on aivan totta että taustalla on ey tuomioistuimen tulkinta työaikadirektiivistä ja totta kai täytyy lähteä siitä että direktiiviä tulkitaan ja huolehditaan että kansallinen lainsäädäntö täyttää sen

se että on tullut tuomioistuimen päätös ei tarkoita sitä että on välittömästi sännättävä etunojassa tekemään näitä muutoksia

se miten se kohdentuu minkälaisilla ehdoilla tulee ratkaisemaan sen että tämä puuenergian lisäys lähtee niin sanotusti oikeasta paikasta eli sieltä nuorista kasvatusmetsistä joissa se potentiaalikin lepää

käsittääkseni komissiolta ei ollut tullut minkäänlaista patistelua suomen suuntaan

ani harva jäsenmaa on tehnyt elettäkään ryhtyäkseen näihin tuomioistuimen päätöksen seurannaistoimiin

ja on toivottavaa että maa ja metsätalousministeriö tämän esityksen saa mahdollisimman pikaisesti eduskunnan ruodittavaksi osana tätä isoa pakettia

ainakin itselleni tulee ensimmäisenä ajatus että kun työaikadirektiivistä on aikoinaan päätetty ja siinä on haluttu varmistaa että jokaisella työntekijällä on oikeus neljän viikon vuosilomaan ja jos ey tuomioistuimen päätöksen seurauksena asiaa tulkitaan siten että loma aikana sairastaminen siirretään ensimmäisestä päivästä lukien työnantajan kontolle mitä alun perin työaikadirektiiviä laadittaessa ei ole tarkoitettu niin eikö järkevää olisi että ensimmäinen vaihe olisi pohtia pitääkö työaikadirektiiviä tältä osin tarkentaa

juurikkalan puheenvuorossa siltä kantilta miten tämä vaikuttaa metsien ravinnetaseisiin köyhtyykö metsämaa kun ravinteita virtaa metsistä pois tai entä monimuotoisuus ja sitten on myös viitattu näihin laskelmiin esimerkiksi erilaisten kantojen ja hakkuutähteitten ilmastovaikutuksista

olen usean edustajan kanssa muun muassa valiokunnan puheenjohtaja hassin kanssa täysin samaa mieltä siitä että vesiensuojelu on äärimmäisen tärkeä juttu

onko suomen hallitus ollut missään yhteydessä eu komissioon tai muihin jäsenmaihin jotta työaikadirektiiviä olisi voitu täsmentää ilman tätä virheellistä alun perin tarkoittamatonta tulkintaa

no niin tai näin nyt hallitus riensi etunojassa tätä esitystä eduskuntaan tuomaan ja jo tuossa lähetekeskustelussa muun muassa valiokunnan puheenjohtaja tarja filatov epäili mennäänkö tässä pykälässä koskien juuri näitä loma ajan sairauspäiviä ja niitten omavastuun poistamista jo liian pitkälle

senpä takia jatkossakin ympäristönsuojelulain mukaan edellytetään että uusilta niin pieniltä kuin isoilta turvetuotantoalueilta vaaditaan ympäristölupa

pulliainen totesi jo täällä että kun metsissä liikkuu niin näkee että parissakymmenessä vuodessa se kanto on joka tapauksessa hajonnut ja vapauttanut siihen sitoutuneen hiilen hiilidioksidina ilmaan

no sitten miksi olemassa olevilla alueilla nyt päädyin ratkaisuun että lykätään tätä siirtymäaikaa ihan niin kuin tuntuvasti

mutta toki sen parikymmentä vuotta se kanto sitten sitoo sen hiilen ja siinä mielessä sillä jonkun sortin vaikutus toki tähän hiilitaseeseen on

juuri siksi että jos meillä on joku olemassa oleva toiminta joka on useimmiten näin pienillä alueilla aika pienimuotoista niin kuin esimerkiksi edustaja savola täällä kuvasi niin tuo pakkoluvitus lyhyellä siirtymäajalla tarkoittaisi ainoastaan että joko sen yrittäjän on pakko lopettaa se homma tai sitten se on kerta kaikkiaan taloudellisesti kannattamatonta

valiokuntakäsittelyssä keskusta esitti että kaikille suomalaisille työntekijöille jokaiselle taataan oikeus neljän viikon vuosilomaan terveenä mutta säilytetään kuitenkin ihmisten omavastuu loma aikanakin lyhentämällä tuo karenssi seitsemästä päivästä kuuteen päivään jotta kenenkään loma ei kulu kokonaan sairastettaessa mutta ihmisten omavastuu säilyy myös loma aikana

sitten taas tällä hakkuutähdepuolella olisin pikemminkin huolissani siitä että vihreää biomassaa ei viedä metsästä pois koska sen mukana lähtee turhan paljon ravinteita

tällä viiden vuoden siirtymäajalla taataan se että jos tuo alue on ollut jo pitempään tuotannossa niin voi olla että viiden vuoden aikana se tuotanto viedään loppuun mitä siellä nostettavaa turvetta on tai sitten alueen haltijalla on viisi vuotta aikaa funtsia kannattaako siihen lupaa lähteä hakemaan vai ei

siinä mielessäkin korjuun lisäykset kannattaa kohdentaa siihen runkopuuhun

nimittäin runkopuuhan on huomattavasti ravinneköyhempää kuin oksat ja latvusmassa ja myöskään monimuotoisuuden kannalta ei ole mitään merkitystä meneekö se runkopuu sellutehtaalle vai meneekö se polttoon

sen monimuotoisuusvaikutus on aivan sama kunhan monimuotoisuus pidetään ylipäänsä metsien käsittelyssä koko ajan mielessä käyttötarkoituksesta riippumatta

tämän tekee erityisen kiusalliseksi ja ongelmalliseksi hallitusryhmien sdpn ja kokoomuksen kannalta se että puolivälitarkastelussa ministerit katainen ja urpilainen allekirjoittivat paperin että hallitus sitoutuu että ei tule lisäkustannuksia suomalaiselle teollisuudelle enää tällä vaalikaudella

te olette europarlamentissa toimineet monta kertaa niin että kun jotain ympäristönsuojelulakia ollaan muuttamassa olkoonpa vaikka biomassaa käyttävistä voimaloista kyse niin silloin on ihan luonnollista että suomen edun mukaisesti on haluttu niille olemassa oleville laitoksille hakea mahdollisimman pitkää siirtymäaikaa että tiukennukset ympäristönsuojelulainsäädäntöön koskevat aina tulevaa tai että siirtymäaika on järkevä

uskon että tämä kasvava bioenergian metsäenergian tarve voidaan oikein hyvin sovittaa yhteen meidän luonnon monimuotoisuustarpeitten kanssa ja hyvään metsänhoitoon kunhan vaan alusta lähtien myös metsänhoitomenetelmiä justeerataan sitä silmällä pitäen että se ensimmäinen kaupallinen hakkuu onkin tästä eteenpäin käytännössä energiapuuhakkuu

kun muutetaan lakia niin että tulevaisuudessa paremmin ympäristönsuojelu meidän turvetuotannossa huomioidaan niin annetaan kuitenkin näille pienille olemassa oleville toimijoille riittävän pitkä ja järkevä siirtymäaika

täällä ed

noilla päätöksillä suomalaisen työn ja yritystoiminnan kannattavuutta ei parannettu tipan tippaa

edustajat pakkanen ja savola kysyivät tästä maksujen porrastuksesta

ainoastaan hallitusryhmät ovat luvanneet että jos vaikeista oloista huolimatta on yrityksiä jotka pystyvät tulosta tekemään niin sitä tulosta saa sitten nostaa kevyemmällä verotuksella ja samaan aikaan tulee siis tämä lisäkustannus suomalaisille työnantajille suomalaiselle työlle suomalaisille pienyrittäjille

nythän meillä on niin kuin tämmöinen omakustannusperiaate tietyllä lailla näissä lupamaksuissa ja tulen selvittämään sen onko mahdollista pienten alueitten osalta saada myös pienempi maksu jos tuo luvan käsittely on kevyempää

niin ikään kannattaa kyllä jatkovuosina selvittää se voitaisiinko tuulen syöttötariffi toteuttaa sillä tavoin että se ei kierrä valtion budjetin kautta vaan tulisi suoraan markkinoilta sähköä käyttäviltä asiakkailta kerätyksi

arvoisa puhemies

jos tuota prosessia pystytään sähköistämisen avulla esimerkiksi yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan niin että siitä syntyy viranomaisille vähemmän kustannuksia vähemmän vaivaa hakijalle niin kaiken järjen mukaan silloin myös maksut tulevat alenemaan koska siinä on se omakustannusperiaate

nyt ensimmäinen tulkinta todella oli että siinä on perustuslaillisia esteitä mutta kunhan nyt saadaan tämä tariffikäyttöinen järjestelmä liikkeelle niin toivoisin että esimerkiksi tulevalla hallituskaudella tuleva hallitus pohtisi vielä uudelleen tämän

todellakin noista uhkista mitä mainitsitte esimerkiksi otsonikerroksen oheneminen on nimenomaan kansainvälisillä sopimuksilla otsonikerrosta tuhoavien aineiden rajoittamisesta saatu kuriin

samaten rikkilaskeumat on kansainvälisillä sopimuksilla saatu järjestykseen

lopuksi palaan tähän rannikon hiilivyöhykkeeseen

arvoisa puhemies

ey kysymys siitä että kunnan tai jos ja kun nyt päästään kansainväliseen sopimukseen ja näitä päästövähennystavoitteita tiukennetaan niin käytännössähän se menee sillä tavalla että päästökaupan puolella tuo tiukennus on automaattinen

jotta rannikon hiilivyöhykkeellä kivihiili reilusti lähtisi nyt sitten vähenemään ja sitä voitaisiin suomalaisella puulla korvata siihen tarvitaan vielä erillinen paremmalle tasolle viritetty tuki

jaetaan vaan vähemmän kiintiöitä

miten kunnat pystyvät järjestämään peruspalvelunsa jos tämänkaltaista toimintaa joka ikisessä käänteessä hallitus noudattaa

se mikä muuttuu on päästökaupan ulkopuolisen sektorin eli liikenteen lämmityksen maatalouden jätehuollon päästöjen aiempaa tiukempi vähennys

toisaalta rannikon kaupungit sitoutuvat siihen että käytetään kotimaista puuta jolla ilmastopoliittisesti perustellusti kivihiili syrjäytetään ja toisaalta sitten valtiovalta sitoutuu siihen että näitten voimaloitten kannattavuus turvattaisiin jatkossa nyt esiteltyjä korkeammilla tukiratkaisuilla

jos se kolahtaa meille nopeasti niin sen tärkeämpää on että nyt näissä jo suunnitelluissa toimissa lähdetään tosi ripeästi liikkeelle jotta sitten on helpompi siirtyä tiukempiin

arvoisa rouva puhemies

joskus asiat ovat vaikeita mutta jos on hyvä tarkoitus ne kannattaa tehdä

itse ehdotin niin sdpn kuin kokoomuksen eduskuntaryhmien puheenjohtajille viimeisenä mahdollisuutena sitä että pidetään tuo kuuden päivän karenssi mutta kirjoitetaan vaikka erillinen ponsi sitten missä velvoitetaan työministeriötä valmistelemaan yksityiskohtaiset esitykset missä tuodaan erillinen suoja sille talvilomapätkälle vaikkapa kolmen päivän karenssi talviloman osalta

kysynkin

onko nyt esimerkiksi autoverotuksen puolella jo uutta mietintää paremmasta mallista joka vielä tehokkaammin ohjaisi kuluttajia

tässä toivon että ministeri pekkarinen ja koko hallitus käyttävät jäljellä olevan aikansa tehokkaasti ja lähtevät tämmöistä kansallisen yhteisymmärryksen ratkaisua eteenpäin viemään

entä maataloudessa onko siellä pohdittu tiukempiin tavoitteisiin pääsemistä

tehy vielä pystynyt se sinnemäki

kaiken kaikkiaan tämä paketti tulee tarjoamaan työtä suomalaisille konepajoille kuljetusyrittäjille motoketjuille metsänomistajille ja mikä parasta kautta suomen

hänninen ja järvinen

mahdollinen on ministeriön vastaus puhelinstä edustaja sinnemäki